fennovoiman ydinvoimalan sijoittuminen pohjoiseen edesauttaa puolestaan teollisuuden tarpeita ja hyödyttää paikallisia sähköyhtiöitä kylläkin koko maassa

arvoisa puhemies

odotan näistä ydinvoimalaitosluvista vilkasta keskustelua kansalaispalautekin on edelleen tervetullutta ja valiokuntakäsittelyyn voimia asian edistämiseksi

ulkopuolisia hallituksen jäseniä on esityksessä monen mielestä liikaa ja ohjausvalta lipumassa yliopistoyhteisön ulkopuolelle

nelostie on kuitenkin merkittävä tieyhteys ja ainoastaan rovaniemi on saanut sinne lappiin nelostien parantamiseen rahoitusta

rehtorin valinta henkilöstön siirtyminen virkasuhteista työsuhteisiin kelpoisuusehdot sekä yliopistojen ohjaus ja rahoitus on asetettu suurennuslasin alle

nelostie on ainoa koko suomen läpi kulkeva väylä ja on erittäin mielenkiintoista miettiä sitä että me emme pidä huolta kansallisomaisuudestamme ja merkittävistä liikenneväylistämme

on tärkeää että seuraavalla vaalikaudella me saamme nelostien parantamisen kehittämishankkeisiin koska on kyse kuitenkin merkittävästä väylästä ja on huomattava myöskin että uudet tulevat kaivokset tarvitsevat liikenneyhteydet

väestömme vanhenee palvelukysyntä kasvaa sisäinen muuttoliike yhdyskuntarakenteen tiivistyminen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen työvoiman niukentuminen sekä julkisen talouden paineet samoin kuin palvelujen tuotantotapojen monimuotoistuminen vaativat uutta osaamista sekä syvenevää yhteistyötä kuntien kesken puhumattakaan julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin välisestä yhteistyöstä

yksi lain intohimoja herättävä uutuus on etenkin opiskelijoiden mielestä viisivuotinen kokeilu lukukausimaksuista eta ja eu alueiden ulkopuolisille opiskelijoille

tämä nelostie on myöskin pohjoisessa hyvin vilkas matkailuaikana ja useat edustajatkin varmasti vierailevat lapissa ja pyyhältävät nelostietä pitkin pohjoiseen

lakiesityksen suunta on mielestäni oikea

nyt haetaan kokemuksia kansainvälistymiselle korkeakoulujemme vetovoimaisuudelle sekä vieraskielisen koulutustarjonnan laadulle

oulun kohdalla tie tarvitsee kolmannet kaistat ja parannukset eritasoliittymiin ja sitten kun mennään siitä pohjoisemmaksi niin haukiputaan kohta täytyy muuttaa moottoriliikennetiestä moottoritieksi

paras hankkeen tavoitteet ovat edelleen ne jotka on alussa kirjattu

se on erittäin vaarallinen ja siellä tapahtuu suhteellisesti liikaa onnettomuuksia

olen erityisen tyytyväinen esityksessä lain kirjauksiin elinikäisen oppimisen edistämisestä sekä yliopistokeskusten asemasta

lisäksi välillä iisimo ja lähemmäksi kemiä tarvitaan ohituskaistaosuuksia ei tietystikään moottoritietä koko matkalle

vapaaehtoiset kuntaliitokset ovat hyvä tapa uudistaa kuntarakennetta

palvelutasoa ja vakaata taloutta ylläpitäviin kuntaliitoksiin tulee jatkossakin suhtautua myönteisesti

on luotettava kuntalaisiin ja kunnan päättäjiin joita myös tässä salissa on paljon että he osaavat itse ratkaista oman elinympäristönsä kysymykset parhaalla tavalla

kaikkien kuntien koko suomen alueella tulee kyetä järjestämään asukkaillensa palvelut riittävät laadukkaat palvelut

ja aivan lyhyesti totean myöskin että olen esittänyt talousarvioaloitteessa oulun satamaväylän syventämisen

kaikissa hallintomalleissa pitäisi huolehtia demokratian ja vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden mahdollisuudesta vaikuttaa palveluiden järjestämiseen

useat suomen satamat tarvitsevat aika kipeästikin paljon syvemmän merireitin

tässä pätee varmasti se sama totuus että on pidettävä päätöksenteon nuija ja lompakko samassa kädessä

keskiössä tässä koko uudistuksessa ovat aivan varmasti nämä sosiaali ja terveystoimet ja niiden palveluiden järjestäminen koska se syö suurimman osan kuntien menoista

selonteossakin todetaan että sama sosiaali ja terveydenhuollon malli sellaisenaan ei sovellu koko maahan otetaan esimerkiksi tämä kainuun malli

puitelaki mahdollistaa erilaisten hallintomallisten organisaatiovaihtoehtojen valitsemisen mikä jatkossakin on tarpeellista paikallisten olosuhteiden sekä erilaisten alueellisten tarpeiden huomioon ottamiseksi koko suomen alueella

niissäkin me olemme sivunneet useita infrahankkeita koska meidän mielestämme valtion tulisi sijoittaa infraan koska se ei ole vain menoerä

suomen kilpailukyky saavutettavuus on pitkälti sen varassa miten meillä tavarat ja logistiikka kulkevat pitkienkin etäisyyksien alueella

on erityisen tärkeää että suuremmat kaupunkiseudut pääsevät maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa nopeasti ja vielä rakentavasti eteenpäin

erityisiä palveluita täytyy mahdollistaa yli kuntarajojen

hallintovaliokunnan kanta kaupunkiseutujen aiesopimusmenetelmän ulottamisesta myös oulun seudulle pidän erittäin hyvänä ja ilahduttavana huomautuksena

meidän seutukunnassamme tarvitaan nyt erityisesti rakentavaa ilmapiiriä

tämä opintotuki ja koulumatkatukilaki sivistysvaliokunnassa on herättänyt paljon keskustelua koko opintorahan ja opintojen kokonaissosiaalisesta tarkastelusta koska tämäkin laki valitettavasti on sitä tilkkutäkkiä että yksi asia muuttuu paremmaksi toinen ehkä huonommaksi mutta kokonaisuudessaan opintososiaalisia asioita on pyritty ja pyritään tällä hallituskaudella viemään eteenpäin

me emme ole esittämässä kuuta taivaalta vaan jatkamme vastuullista politiikantekoa myös oppositioaitiosta käsin

tämän lain hallituksen esityksen lähetekeskustelussa totesin että laki tuo keppiä mutta myöskin porkkanaa opintojen etenemiseen niin korkeakoulu kuin toisen asteen opiskelijoidenkin osalta

siellä on valtion tulot ja valtion menot esitetty sektorikohtaisesti ja niitä tulemme puolustamaan tietysti koko eduskuntakeskustelun ajan kun tästä talousarviokeskustelusta käydään kohti joulukeskusteluja

totta vieköön meillä poliitikoilla pitää olla mahdollisuus tarttua tähän tilanteeseen näillä keinoin

taustalla tähän koko hallituksen esitykseen ovat toimet työurien pidentämiseksi koska meillä suomessa valmistuneet korkeakouluopiskelijat pään

me vastustamme leikkausta ja myöskin sitä että hallitus aikoo monimutkaisella kompensaatiojärjestelmällä sitten antaa takaisin tai kompensoida näitä lapsilisämenetyksiä

siksi esitämme että valtio ottaa joka päivä vähintään miljoona euroa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus esittää

paljon jää vanhempana päätyvät ja tulevat työmarkkinoille keskimäärin paljon vanhempana kuin keski euroopassa ja pohjoismaissa ylipäätänsäkin

ja vielä lopuksi totean että lasten kotihoidon tuen pakkokiintiöittäminen on erittäin huonoa tässä taloudellisessakin tilanteessa

onko tämäkin hallituksen mielestä väärin sammutettu vai mikä linja tässä velkaantumisessa pitäisi ottaa

valiokunnassa asiantuntijakuulemisen yhteydessä kysyin moneen otteeseen niin opiskelijajärjestöjen kuin muidenkin edustajien tai asiantuntijoiden ollessa läsnä mikä olisi sopiva opintotuen taso rahallisesti

kyllä minunkin mielestäni kuten täällä muutkin ovat todistaneet valtionvelka on verotusta seuraaville sukupolville ja sitä kehitystä ei kannata jatkaa

opiskelijajärjestöjen selkeä viesti meille edustajille on ollut se että heidän ykkösprioriteettiasiansa on se että opintoraha saadaan sidotuksi elinkustannusindeksiin

eniten minua kuitenkin harmittaa se että kuntia hallitus kyykyttää nyt toden teolla leikkaamalla kuntien valtionosuuksia

me emme olisi missään nimessä tekemässä tätä koska näillä kuntien valtionosuuksilla nimenomaisesti pidetään kiinni siitä että kuntien asukkaat olipa kyse vanhuksista lapsista vammaisista koulua käyvistä saavat ne peruspalvelut joita me hyvät edustajat olemme täällä lakiteitse kunnilta vaatineet järjestettäväksi

tästä aiheutuu myöskin menoja kunnille selvästi koska näemme niin että kun tämä kiintiö tulee voimaan molempien vanhempien kesken niin enää kotihoidon tuki ei ole mahdollisuus monelle perheelle

mutta kun tiedämme asumisen kustannukset esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla silloin tullaan vaikeuksiin ja moni opiskelija joutuu toimeentulotukeenkin turvautumaan

mutta tämän pitää olla kirkkaasti meillä mielessä tulevien budjettien valmistelussa koska tämä on opiskelijajärjestöjen pääviesti meille että se parantaisi kaikkein parhaiten opintojen jouduttamista eteenpäin ja että se opiskelu korkeakouluissa on päätehtävä nuorille ja opiskelijoille

mutta joka tapauksessa tämä lakiesitys kannustaa siihen että opintotuen käytön suunnitelmallisuutta tukiaikojen riittävyyttä ja päätoimista opintoihin keskittymistä tapahtuisi entistä enemmän silloin kun opintotukiaikaa käytetään

muitakin hyviä talousarvioaloitteita keskustan eduskuntaryhmä on tehnyt ja edellä on puhuttu esimerkiksi maakunnan kehittämisrahasta

siitä syystä vastuullista politiikkaa on myöskin se että me eduskunnassa annamme nämä varat kunnille ja kuntien päättäjille näiden palveluiden toteuttamiseksi

samalla hallituksen linjaus pakottaa kuntapäättäjät nostamaan kunnallisveroprosenttia ja kiinteistöverotusta

siellä on esimerkiksi omassa prioriteettilistassani se että opiskelevat vanhemmat eli lapsiperheet joissa opiskellaan vanhempien taholta tarvitsisivat myöskin opintorahaan jonkun näköisen korotuksen ja näitä nyt mietitään sitten tulevaisuudessa mihin meillä on varaa opintososiaalisissa etuisuuksissa antaa niitä porkkanoita

emme voi hyväksyä sitä että poistetaan maakunnan kehittämisraha joka on erittäin joustava ja joka maakunnassa sellainen raha että voidaan itse miettiä ja pohtia mihin sitä käytetään

verotus heidän osaltansa kiristyy

tukiajan joustoja tehtäisiin ainoastaan perustelluista syistä erillisillä hakemuksilla ja niitä voitaisiin pidentää hyvistä perusteluista

jos kuitenkin yhteistuumin haluamme pitää kiinni hyvinvointipalveluista niin kysymys kuuluu kenen kukkarolla tässä nyt halutaan käydä kuka niitä veroja oikein korottaa ja mistä

tämän kaksiportaisen tukimallin ei pidä missään nimessä johtaa siihen että kandidaatin tutkinto olisi välitavoite tai että olisi tavoite siirtyä sen jälkeen työmarkkinoille

mutta ei ole myöskään tavoite se että vastustetaan tätä mallia sen vuoksi että jäisi käyttämättä tai haluttaisiin siirtää näitä tukikuukausia myöhempään ajanjaksoon koska kysehän on siitä että valtiohan siinä säästää jos opiskelija opiskelee reippaasti asianmukaisesti tavoitellussa ajassa

on myöskin perin ongelmallista että omaishoitajien asioita selvitetään edelleenkin ja arvioidaan tulevan vaalikauden aikana

jos tukikuukausia jää esimerkiksi kandidaatin tutkinnon jälkeisestä ajasta käyttämättä kaikkihan on yhteisessä veropussissa silloin käytettävissä joihinkin muihin asioihin ja tämä hyvä

tämä kuntien kyykyttäminen kuntien valtionosuusleikkauksilla on yksi osoitus mutta ennen kaikkea koulutuksen aloituspaikkojen leikkaukset ovat kylmää kyytiä syrjäseuduille ja eri alueille suomessa

kuntapalveluita tullaan varmasti keskittämään ja karsimaan kuntien reuna alueilla kun näitä suuria kokonaisuuksia suurkuntia tehdään

erityisen hyvää tässä laissa on se että koulumatkatuen parannuksia tehdään koulutuksen saavutettavuuden nimissä ja parannetaan etenkin toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa

tietysti liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla en voi hyväksyä sitä että yksityisteiden määrärahoja leikataan tuntuvasti ja joukkoliikennetuet keskitetään suuriin kaupunkeihin

arvoisa puhemies

yksi painoarvo joka tässä hallituksen esityksessä näkyy on opintolaina jota ei aikaisemmin oikeastaan ole opintososiaalisissa etuuksissa tällä kaudella juurikaan käsitelty

meillä on täysi työ nyt viiden uuden kunnan kesken laittaa kaikki palvelukäytännöt ja palvelut sellaisiksi kuin kaupunkilaiset toivovat tällä hetkellä

nyt tämä pakkokaupunkiseutuselvitys ei ole tuonut mitään uutta vain kahvia ja tupakkaa on kulunut ihmisten kyräily ja myhäily eri kuntien välillä on lisääntynyt ja elinvoimaisuus oulun seudulla alkaa pikkuhiljaa rappeutumaan ihan toden teolla

nyt helpotetaan lainan ottamista niin että valtion lainatakaus koskee kaikkia opintorahaa saavia itsenäisesti asuvia opiskelijoita

tämä kaupunkiseutuselvitys julkaistaan huomenna ja siitä voin kertoa sen verran että selvityksen tulos on ainoastaan se että syvenevä yhteistyö tällä seudulla on kaikkein tärkein asia nyt tällä hetkellä

kuntaliitoksilla ei saavuteta niitä hyötyjä joita kokoomus on itse tällä suurkuntahankkeella aikonut viedä eteenpäin

asiantuntijakuulemisessa minut yllätti todellakin se että esitettiin painokkaasti erilaisia malleja siitä että lainapainotteista opintojen rahoitusmallia täytyisi kehittää tulevaisuudessa

uusi iso sosiaali ja terveysuudistus tulee muuttamaan lähipalveluita ja niitä erikoispalveluita aivan uuteen ulottuvuuteen ja meidän täytyy löytää se kunta uudelleen

se on tietysti tärkeää mutta näiden pakkoselvitysten kuntien välillä täytyy kyllä kertakaikkisesti loppua

tämä lainapainotteisuuskaan ei ole ollut ensisijaisesti minun omassa listassani opintojen rahoittamiseksi mutta tätä oli mietitty monella taholla

näitä malleja täytyy miettiä kannustaisivatko ne sitten nopeampaan valmistumiseen ja sitoutumiseen opiskeluihin mutta valtion lainatakuu tulee kyllä varmasti nyt tarpeeseen

tietysti tällä vaalikaudella niin kuin tässä edellä on tullut monesti sanottua on opintososiaalisia etuja parannettu useampaan kertaan

eli tekoja on mutta varmasti lista opiskelijoiden ja opintojen suorittamisen vaatimuksista on loputon kun mietitään mitä kaikkea parannusta tarvitaan ja voitaisiin edistää

arvoisa puhemies

suomi on pullollaan kotimaisia uusiutuvia raaka aineita puuta turvetta ja osakseen myös nämä mineraalit tarvitsevat hyvän lupa ja valvontakäytänteen

asumistuen tulisi olla varmasti vuokratasoon nähden paljon korkeampi ja tämän toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajojen poiston pitää olla tavoitteena tulevina vuosina

monet lupaprosessit jumiutuvat tuonne byrokratiaan ja viestejä tulee etenkin tuolta kaivannaisteollisuuden puolelta että asiat jumiutuvat pahasti eivätkä asiat etene eteenpäin

kunnat ovat joutuneet panostamaan viime vuosina suuria summia ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ja näillä siirtoviemäreillä saadaan toteutettua hyviä ympäristöhaittojen vähentämistekoja ja vesialueiden suojelutoimenpiteitä

sitten yksi kehittämisasia joka ei ole ehkä tämän salin asia on se että opintojärjestelyitä kokonaisuutenaan täytyy tehostaa

se kenelle lohi kuuluu on kysymys josta on vuosikymmenet kiistelty ja varmasti tullaan siitä vielä keskustelemaan pitkään

asiantuntijakuulemisessa tuli esille se että korkeakoulussa on tällä hetkellä paljon väljyyttä ja paljon tehostamiskohteita joihin oppilaitosten itse pitää tarttua miten niitä asioita voidaan edistää siellä paikallisesti opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa

rahoitus puuttuu

tämän päivän valtioneuvoston tiedonannon palautekeskustelu ei ole tuonut rintamalinjoihin mitään oikeastaan uutta

toivon että tulevissa uudistuksissa kuitenkaan ammattikalastajien ja merellä tapahtuvan lohenpyynnin osalta ei tehdä sellaisia kiristyksiä jotka tappavat meidän ammattikalastajien elinkeinon olosuhteet

hallitus aikoo runnoa uudistuksen läpi omaperäisellä tyylillään

lyhykäisyydessään tässä kommenttini hallituksen esitykseen ja valiokunnan mietintöön

paljon on tehty mutta paljon on vielä tekemättä

kalahyllyistä löytyy kyllä norjalaista lohta ja jopa aasiasta tuotua kalaa ja tämä on erittäin huolestuttava piirre

keskustan eduskuntaryhmä haluaa olla mukana kehittämässä kuntia kuntien palveluita ja kuntien hallintoa

haluan kysyä ministeriltä sitä onko vielä jotain edistettävää siinä että kilpailulainsäädäntö ei estä sitä että kotimaista lähi luomuruokaa voitaisiin enemmän edistää

me olemme viime vaalikaudella edustaja huovisen puheista huolimatta saaneet aikaan paljon kuntaliitoksia uusia palvelupiirialueita joilla sosiaali ja terveyspalvelut on luotu uudelle laajemmalle alueelle

miten nämä kuntaliitokset ovat toteutuneet ovatko lähipalvelut karanneet kauemmaksi kuntakeskuksiin vai ei ja miten nämä palvelupiirit toimivat myöskin taloudellisesti

on aika antaa työrauha kunnan työntekijöille kuntien peruspalveluiden ja perustehtävien ääreen ja antaa myöskin luottamushenkilöille se arvo että ratkaisuja on paljolti koko suomessa tehty ja niitä tullaan myöskin tekemään

vastustin sitä kyllä alkajaisiksi mutta kun päätökset tehtiin niin pulinat pois ja uutta rakentamaan ja siellä viiden kunnan uusi oulu syntyy vuodenvaihteessa ja totta vieköön uuden rakentamisessa on paljon viehätystä mutta myöskin ongelmia ja vaikeuksia

hallituksen karttaharjoitus uudemmasta vahvemmasta laajemmasta oulusta ei miellytä vaan nyt todellakin tarvitaan sitä työrauhaa ja pientä hengähdystä jo tehtyjen kuntaliitosten toteuttamiseksi

mitä vahvoilla peruskunnilla oikein tarkoitetaan